kun me tiedämme että miesten työmarkkina asema on vahvempi kuin naisten miehillä on kovempi palkka suuremmat pomopaikat työelämässä niin silloinhan se lähtökohta rakenteellisesti on se että luultavammin sillä miehellä on parempi edellytys jatkaa työmarkkinoilla

edustaja hirvisaari mainitsemassanne adoptiolakivalmistelussa käsittääkseni papereihin tutustumalla suurin osa asiantuntijoista oli samaa mieltä aloitteessamme mainittujen tutkimusten kanssa siitä että samaa sukupuolta olevat vanhemmat eivät ole millään tavalla haitallisia lapselle

minä pidän hirveän hyvänä että on tunnistettu ja tartuttu siihen suurimpaan ongelmaan mikä meillä täällä helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on eli asumisen korkeaan hintaan

oletteko valmis vielä harkitsemaan tämän asetuksen muuttamista

arvoisa puhemies

minun on pakko mennä taaksepäin ja sanoa edustaja lohelle että te tuossa aikaisemmin vähättelitte niin minun kuin edustaja zyskowiczin tuntumaa lapsiperheiden arkeen

en tiedä mihin te perustatte tietonne siitä miten minä arkeani pyöritän tai missä kuvioissa pyörin

en ole koskaan teitä arkeni keskellä nähnyt edustaja lohi enkä usko että teillä on minkäänlaista tuntemusta siitä mimmoista arkea minä pyöritän tai mitä arjen muotoja minä tunnen

jos logiikkanne kulkee sitä myötä että pitää olla suurperheen äiti jotta täällä salissa voi keskustella tai päättää perheiden etuisuuksista tai tuista niin jo tämä menee vaikeaksi

eli paloturvallisuudesta päättävät vain ne jotka ovat työskennelleet palomiehinä ennen kuin ovat tulleet eduskuntaan urheilukysymyksissä meidän on pakko kääntyä niitten kollegojen puoleen joilla on ammattiurheilijan tausta menee hyvin hankalaksi

te pystytte perehtymään niihin faktapohjaisen analyysin kautta ja tekemään siitä järkevän ratkaisun ja muodostamaan vastuullisen päättäjän mielipiteen sen perusteella

haluankin sanoa teille edustaja lohi te puhuitte paljon subjektiivisesta päivähoito oikeudesta ettekä näe sen rajaamista millään tavalla ongelmallisena että minä näen että subjektiivinen päivähoito oikeus on lapsen etu

se on lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ei vanhemman oikeus saada lapsensa hoitoon jonnekin määräksi x vaan lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen

se on sitä aitoa ennalta ehkäisevää työtä jolla me autamme meidän lapsia ja nuoria kasvamaan semmoiseen maailmaan ja elämään itsellensä että syrjäytymisvaaraa ei olisi

hyvitysmaksuhan on siis tekijälle maksettava tekijänoikeuskorvaus yksityisen kopioinnin osalta

aikoinaan se tunnettiin kasettikorvauksena jolloin tekijöille annettiin kasettien ostamisesta tietty osuus ajatuksella että niille kaseteille voidaan tallentaa tekijänoikeuksien alaista materiaalia

siksi on hyvä että valtio tulee apuun ja varmistetaan että tekijät saavat korvauksen työstänsä myös yksityisen kopioinnin osalta mutta en pidä hyvänä siirtyä kokonaan budjettirahoitukseen tämän asian osalta

minun mielestäni minun kuuluu maksaa siitä että minulla on mahdollisuus tallentaa materiaalia omalle tallennelaitteelleni

jos hyvitysmaksu ulotettaisiin kaikkeen tallentavaan laitekantaan muodostuisi se maksu yksittäisen laitteen kohdalla niin pieneksi että siitä ei olisi haittaa kaupalliselle toimijalle eikä kuluttajalle

siihen auttaa ainoastaan asennemuutos koska tälläkin hetkellä kun laittaa hakukoneeseen haun ensimmäiset linkit mitä se tarjoaa ovat laittomia palveluita jotka jakavat tekijänoikeuskorvausten alaista materiaalia

kun näistä laittomista palveluista löytyy jopa suomalaisten yritysten mainoksia on aivan ymmärrettävää että kuluttajalle se raja ei ole aivan selvä että tässä on kyse laittomasta tekijänoikeuksien alaisen materiaalin levittämisestä

jos olen ymmärtänyt oikein niin kunnissa pelätään mahdollisten liitosten suhteen että palvelut karkaavat kauas pois pelätään että päätöksenteko karkaa kauas pois

tämän takia mielestäni laitepohjainen maksu myös avaa sen kulurakenteen ja tekee selvemmäksi sen että minun kuuluu maksaa tekijänoikeuskorvaus sille tekijälle joka sen on tehnyt

jos ajatellaan että me toteutamme kuntaliitoksen ja samalla rohkean radikaalin lähidemokratian uudistuksen missä päätökset itse asiassa menevät vielä lähemmäksi kuntalaista kuin tällä hetkellä niin uskon että voisimme saada aikaan aivan tasapainoisen kokonaisuuden jossa kenelläkään ei olisi mitään syytä pelkoon

eduskunta edellyttää että hallitus varautuu hyvitysmaksun rahoituksen monipuolistamiseen esimerkiksi ottamalla valtion rahoituksen rinnalle myös kattavan laitemaksujärjestelmän

arvoisa puhemies

pienessä kunnassa missä on vain muutama tuhat asukasta voi olla että valtuutettu on hyvin lähellä ja on hyvin tuttu kuntalaiselle mutta kun me menemme kaupunkeihin niin tämä ei enää pidä paikkaansa

siksi siinä ei ole kyse mistään mielipiteistä tai edes siitä että meillä olisi aidosti vaihtoehto toimia jotenkin toisin ellemme sitten hyväksy tosiasiaa että emme jätä tuleville sukupolville enää maapalloa josta riittää elämän edellytykset

siksi minun mielestäni edustaja kontulan vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa käyttämä vertaus herätyskellon torkuttamisesta kuvaa hyvin suomen ilmastopolitiikkaa ja valitettavasti myös tätä strategiaa

biopolttoaineet voivat olla suuri mahdollisuus mutta mikään biopolttoaine jonka tuottamiseen joudutaan käyttämään laajoja alueita jotka sopisivat ruoan tuotantoon tai kaatamaan suuria määriä sademetsää ei ole ratkaisu

nyt riskinä on että tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi tehdään päätöksiä jotka sitovat nämä kaupungit hiileen vuosikymmeniksi

arvoisa puhemies

me voimme aloittaa siitä että eun tasolla vaikutamme eun päästötavoitteen nostoon ja muun muassa sen kautta ohjaamme päästökauppaa toimivaan suuntaan

jo kataisen hallitusohjelmaankin kirjattiin että suomi pyrkii pääsemään euroopan neuvoston suositusten tasolle jolloin meidän pitäisi lisätä huomattavasti meidän paikkojamme

olen aivan samaa mieltä edustaja filatovin kanssa siitä että on hyvin kummallinen tilanne että me ratifioimme istanbulin sopimuksen ja käytännössä vähennämme turvakotipaikkojen määrää

tähän on löydyttävä kevään lisäbudjetissa lisärahaa

arvoisa herra puhemies

tämähän tarvitaan koska nämä joukkorahoituksen muodot ovat kuten edellinenkin puhuja kuvasi toisistaan niin toiminnallisesti kuin taloudellisesti todella todella suuresti eroavia muotoja

minä näen kyllä itse että joukkorahoitus voi antaa moninaisia mahdollisuuksia ideoiden yritysten kasvulle ja siten tuottaa meille sisältöä ja sitä kaivattua hyvää talouskasvua

kannustankin hallitusta tuomaan enemmän tämmöisiä konkreettisia positiivisia todellakin vaikuttavia toimia jotta saadaan positiivista hyvä laadukas talo

arvoisa puhemies

koska tilanne on valitettavasti niin kuin edustaja pekonen kuvaili meillä on kuntia joissa yksinkertaisesti ei ole virkalääkäreitä saatavilla tämä muutos on perusteltu ja se mahdollistaa sen että kaikki saavat sen avun mitä he tarvitsevat

osaisiko ministeri avata tätä ja vastata minun huoleeni siitä että ette kai te tarkoita sitä että potilaan varallisuus tai perheen varallisuus mahdollistaa paremman tai monipuolisemman hoidon

väri keskustelua varten esitellään päivitetty seitsemästoista asia voi myös nousta vertaa että on sillä että sosiaali ja arvoisa puhemies

ehdotus lisäisi osa aikaisesti työllistyneiden työttömien mahdollisuutta ottaa vastaan lisätyötunteja sovitellun työttömyyspäivärahan piirissä ilman että lisätunneista saatu palkka leikkaisi työttömyysturvaa tai asumistukea

laki on ollut voimassa tämän vuoden alusta

arvoisa puhemies

edustaja kiljunen piti hyvän ja tyhjentävän puheenvuoron jossa käytiin läpi istanbulin sopimuksen vaatimukset pyrkimykset ja tavoitteet joten voin itse keskittyä vain omiin mielipiteisiini

valitettavasti tätä esitystä lukemalla itse asiassa paljastuu karulla tavalla miten kaukana me olemme tavoitteista miten kaukana me olemme täyttääksemme euroopan neuvoston suositukset kaikista niistä toimenpiteistä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä ja avun tarjoamisessa

nyt tämä istanbulin sopimushan määrittelee sen mitä tarkoittaa turvakoti

meillähän ei pitkään ole ollut edes mitään laadullisia kriteerejä sille mitä tarkoittaa turvakoti mitä palveluja sieltä pitää löytyä ja kunnat ovatkin hoitaneet sitä hyvin eri tavoin

nythän me emme ole pelkästään määrällisesti yli puolet siitä tavoitteesta jäljessä missä meidän kuuluisi olla vaan suurin osa turvakodeista sijaitsee etelä suomessa

mielestäni ajatus siitä että lähiväkivallan uhri saa apua ainoastaan virka aikana on täysin absurdi

kuten ministeri toi puheenvuorossaan esille vaaditaan joukko muita tukitoimenpiteitä avohoitoa ja muuta jossa kokonaisuudessa nämä turvakodit toimivat

se turvakoti on semmoinen tavallaan ensimmäinen ovi keino minkä kautta voimme tuoda myös nämä palvelut joita meillä on paljon vaikkeivät ne kaikki ole sen otsikon alla että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia palveluita

minä uskon että tällainen koordinoiva elin olisi myös mitä tärkein siinä että me pystyisimme näitä niukkoja resursseja varoja käyttämään optimaalisesti tämän palvelun laadun kehittämiseksi ja saatavuuden parantamiseksi